olemme hyötyneet ihmisten palveluiden ja tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta

ainakin kuntatalouden rakenteiden muuttamiseen painottunut paras hanke on saatava nopeasti oikealle polulle

samalla hyvinvointimme turvallisuutemme ja lähiympäristömme vakaus on kasvanut

lisärahoitus ei tule hetkeäkään liian myöhään sillä harmaan talouden väitetään suomessa kasvaneen jo miljardien eurojen rosvoukseksi

tuo oman edun valvonta muodostuu jatkossa entistä tärkeämmäksi tekijäksi jo pelkästään kansalaisten yleisen luottamuksen kannalta eussa

rakennusalan käännetty arvonlisävero puuttuu tilanteeseen jo ensi huhtikuun alusta mutta esimerkiksi kuljetusalalta kantautuvat tiedot harmaan liikenteen kuljetuksista vaikuttavat huolestuttavilta

monet ihmiset ovat sitä mieltä että euroopan maat ovat onnistuneet huomattavasti suomea paremmin edunvalvonnassaan ja puolustaessaan omia näkökulmiaan

rehellistä yritystoimintaa on tuettava kaikin tavoin ja kilpailuetujen luovuttaminen harmaan talouden toimijoille on kerta kaikkiaan sietämätön vaihtoehto

meidän pitäisi oppia vastaavanlaisesta itsekkyydestä ja ajaa meille tärkeitä asioita entistä terävämmin ja määrätietoisemmin

taistelussa harmaata taloutta vastaan tarvitaan parempaa valvontaa uskottavia rangaistuksia sekä viranomaisten tiivistä ja hallinnonalat ylittävää yhteistyötä

ennakointi ja asioihin puuttuminen jo niiden valmisteluvaiheessa johtaa suomen kannalta parempiin ratkaisuihin ja päätöksiin euroopan unionissa

arvoisa rouva puhemies

tuo eu direktiivi määrää perävaunujen maksimileveyden ja suomessa ylileveää kalustoa oli tuolloin siirtymäajan loppuessa vielä tuhatmäärin

liikenteenharjoittajat eivät voineet ymmärtää millään miksi meillä suomessa pitää kaventaa kun naapurimaassa ruotsissa ei sitä tarvinnut tehdä

tällaiset tapaukset joiden taustalla on päihderiippuvuuksia mielenterveysongelmia ja muita työskentelyn estäviä ongelmia olisi ohjattava tehokkaammin hoitoon ja sieltä tilanteeseen sopivaa tietä eläkkeelle

työttömyystilastoissa pitää näkyä vain todella työkykyiset henkilöt jotta työvoimareservistämme saadaan todenperäistä kuvaa

asiaa yritettiin sitten hoitaa erilaisin poikkeusluvin etteivät pari vuotta liikenteessä olleet perävaunut joutuisi kaatopaikalle

tämä on vain yksi esimerkki siitä miten kustannukset ja asiat voivat nousta kohtuuttoman suuriksi jos emme pidä valppaasti silmällä eu lainsäädännön kehitystä ja pyri vaikuttamaan siihen jo alkuvaiheessa

herra puhemies

asiansa osaava virkamieskunta ja ketteräliikkeiset edunvalvojat eussa ovat avainasemassa suomen menestykselle ja entistä suuremman hyödyn hankkimiselle unionin jäsenenä

suomi on pieni ja syrjäinen valtio jonka haasteet eussa liittyvät pitkälti alueemme erityisolosuhteisiin

vaikka eritahtinen integraatio on ollut omiaan edistämään unionin kehittymistä ei siitä saa muodostua unionia eriarvoistavaa ja hajaannuttavaa ilmiötä

ytimen on pysyttävä vahvana ja yhteistyötä on syvennettävä asteittain jotta jäsenyyskriteerit täyttävien uusien valtioiden tulo sujuu mahdollisimman ongelmattomasti

en tiedä onko teillä päin merkattu se saatavapuolelle

meillä päin ei ainakaan etelä karjalassa ole

kanssa aivan samaa mieltä että vaikka me imuroisimme kuinka kunnille rahaa jos nyt tällä hetkellä elettävässä ajassa näihin kuntien rakenteisiin ei kertakaikkisesti puututa ja anneta sellaisia viestejä täältä että meidän täytyy myös valtion rakenteisiin puuttua tämä ei riitä

herra puhemies

elinympäristömme tulevaisuus riippuu pitkälti siitä millaisia energia ja ilmastopoliittisia päätöksiä saadaan aikaan

en ollut varma kertoiko ed

pulliainen samaa tuossa äskeisessä puheessaan

päästöjen nopeaan vähentämiseen haetaan jatkuvasti yhteisiä pelisääntöjä jotka kaikki keskeiset toimijat hyväksyvät

eri ministeriöissä on jo useita lainsäädäntömuutoksia vireillä jotta harmaan talouden valvonta ja rangaistukset muuttuvat uskottavammiksi

monien rikkaitten maiden velvollisuus on auttaa kehitysmaita ilmastotalkoissa jotta niissäkin saavutetaan päästöjen vähentämiselle asetetut tavoitteet

jos ilmastokriisiä ei onnistuta tehokkaasti torjumaan sen vaikutukset näkyvät jatkossa ehkä talouskriiseinä ja mahdollisesti monen muunkin tyyppisinä konflikteina

olivatpa euromäärät mitä tahansa ei voida olettaa että lainsäädännön uudistuksella ja harmaan talouden kitkemisellä sama summa tietenkään kilahtaisi automaattisesti valtion verokirstuun

julkisuudessa käyty keskustelu on ainakin osittain ollut harhaanjohtavaa kun on annettu ymmärtää että uusilla toimenpiteillä voitaisiin saada hetkessä miljardin lisätulot valtiolle

suomen tai muiden pienten maiden halu toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei pelkästään auta jos suurimpia saastuttajia ei saada sopimuksiin mukaan

nyt odotukset kohdistuvat pitkälti kööpenhaminan ilmastoneuvotteluiden lopputulokseen

herra puhemies

energian saatavuus ja kohtuullinen hinta ovat jatkossa hyvin keskeisessä roolissa kun pohditaan teollisuuden ja sitä kautta työpaikkojen ja investointien pysymistä suomessa

se riittää että olemme fossiilisten polttoaineiden osalta tuonnin varassa sähkön osalta näin ei tarvitse olla sillä uusiutuvan energian ja lisäydinvoiman avulla omavaraisuus on saavutettavissa vaikka sähkönkulutus kasvaisi minkä verran

muillekin toimijoille tulee kiusaus tai jopa pakko livetä ruodusta jotta oma toiminta pärjäisi vääristyneessä kilpailussa

liikenteen päästöjä voidaan rajoittaa uudistamalla autokantaa kehittämällä biopolttoaineita etsimällä hyb riditekniikoita ja suosimalla joukkoliikennevälineitä

lainsäätäjien ja poliisin keinovalikoimaa joustavoittamalla voidaan vastata paremmin muuttuviin rikollisuuden muotoihin

energiantuotannossa voidaan puolestaan siirtyä päästöttömiin tai vähäpäästöisiin tuotantomalleihin

bioenergian vesi ja tuulivoiman sekä rakennusten maalämpöpumppujen käyttöönotto vaatii investointeja mutta pidemmän päälle ne kannattavat

uusiutuvan energian käyttö luo myös kysyntää ympäristöystävällisille innovaatioille ja voi tuoda suomelle kipeästi kaivattuja uusia vientituotteita

se ei kuitenkaan tarkoita ettei rajoiltamme pääsisi läpi pimeästi tuotuja tai vietyjä tuotteita ja rikolliset tietysti liikkuvat molempiin suuntiin

positiivisia merkkejä on nähtävissä sillä metsäteollisuuden yhteyteen on syntynyt bioenergiaa tuottavia laitoksia ja perinteisten metsäteollisuuden tuotteiden ohella on alettu käyttää ekologisesti kestävämpiä pakkausmateriaaleja

kansainvälinen rikollisuus on siirtymässä entistä vahvemmin talousrikollisuuteen jossa kiinnijäämisen riskin katsotaan olevan pieni ja rangaistusten vähäisiä verrattuna moniin muihin rikoksiin

on kuitenkin pidettävä mielessä että myös uusiutuvan energian lisääminen innovaatiot ja uusiin teknologioihin siirtyminen aiheuttavat väistämättä ympäristövaikutuksia

mielestäni on pohdittava vakavasti tuleeko talousrikoksista annettavia rangaistuksia koventaa vai voidaanko pelkällä kiinnijäämisen kasvaneella uhalla saada muutosta aikaan

nykyisiä ongelmia ei voida ratkaista tavoilla jotka luovat uusia ongelmia toisaalle

ennen kaikkea energiansäästöön ja päästövähennyksiin tähtääville toimille on varattava asianmukainen tuki ja rahoitus jotta tavallisille kansalaisille ilmastotalkoista tuleva hintalappu on mahdollisimman pieni

tärkeintä on että valtion toimenpiteet lähettävät selkeästi viestin että suomessa harmaa talous ja sen lieveilmiöt otetaan tosissaan

haluan tässä yhteydessä myös korostaa että pelkät oikean suuntaiset päätökset ja poliittinen sanahelinä eivät riitä jos toteutus hirttää kiinni

se antaa samalla ikävän viestin kansalaisille

kyllä venäjä strategia ja sen päivitys merkittävämmässä muodossa olisi ehkä ollut aiheellista

venäjän merkitys meille niin kuin me kaikki hyvin tiedämme on niin iso monilla sektoreilla ja sen painoarvo tässä selonteossa olisi minusta voinut olla isompi

minä toivon ja uskon että on oltu venäjä strategian teossa ja kerrottu että tällainen työ tehdään onko se sitten muu selonteko mutta sitä

arvoisa herra puhemies

puolustusministeriön hallinnonalan määrärahat kasvavat ensi vuonna budjetissa mutta se ei tuo isoa helpotusta vuosia jatkuneeseen varaosavajeeseen

ongelma koskettaa kaikkia puolustushaaroja ollen jopa vaikeampi kuin alkuvuodesta arvioitiin

varaosavajeen poistamiseksi on tehtävä toteutuskelpoinen suunnitelma jotta puolustusvoimien suorituskyky ei vaarannu ja operatiivinen kalusto pysyy toimintakunnossa

puolustusvoimien hankinnat tulee niin paljon kuin mahdollista toteuttaa tarvikkeiden koko elinkaari huomioon ottaen

jo vuosien ajan suomalaisnuoret ovat pärjänneet kansainvälisissä vertailuissa erinomaisesti muun muassa oppimistuloksien suhteen

kotimaisen tuotteen huolto on lähempänä kuin esimerkiksi ranskasta hankitun

opetusministeriön hallinnonalalla jylläävä tuottavuusohjelma ja sen vaikutukset on syytä ottaa erityisen tarkkaan syyniin kun on kyse kouluista ja oppilaitoksista

vaikka meitä ihmisiä on vähän joka lähtöön niin tuolla talon ulkopuolella kuin täällä istuntosalissakin ja osa vielä meistä jää aina asemalle on meillä kuitenkin yksi asia yhteistä

kiinteistöjen kunnon parantaminen luo puolestaan menopaineita

kaikki me vanhenemme ja jokaisella on oma toiveensa millä tavalla vanhuuden voi hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla ja saada parhaat mahdolliset palvelut

opetusryhmien koon pienentäminen ja oppilaanohjauksen parantaminen ovat oikean suuntaisia toimia viihtyvyyden lisäämisessä

kunnissa akuutti rahantarve tällä hetkellä on homekoulujen korjaukset

nykyisillä rakenteilla ei pystytä selviytymään tulevaisuuden asettamista haasteista sosiaali ja terveydenhuollossa

suurimmat määrärahatarpeet tulevat taistelujoukkojen erityismateriaaleista

herra puhemies

rahan syytämisellä kuntiin vanhustenhoidon nimilapun turvin saa varmasti hetkellistä hyötyä mutta olemassa oleva ongelma ei sillä ratkea

kansainvälisiin operaatioihin on tärkeää osallistua mutta kaikkialla emme voi olla mukana

tätä keskustelua kun on kuunnellut on kannanottoja ollut puoleen ja toiseen ja jotkut kannanotot molemmilta puolilta pöytää ovat olleet hyvin periaatteellisia ja tuntuu todelta taas se vanha sanonta että kun asia menee periaatteen puolelle niin siinä usein järki katoaa

hyvin kohdennetuilla toimilla voidaan vahvistaa kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta elintärkeää talouden innovaatiokapasiteettia

kotijoukkueen varustetaso kertausharjoitukset ja metsäharjoitukset ovat tärkeä osa puolustusvoimien toimintaa ja niiden järjestämiseen tarvitaan resursseja

arvoisa puhemies

nykyisessä taloustilanteessa on järkevää suunnata varoja kasvavassa määrin liikuntapaikkojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen

tarvitsemme niin yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta lisää palveluita palveluntuottajia jotka tukevat vanhusten omatoimista asumista mahdollisimman pitkään

puolustusmateriaali vanhenee nopeasti ja hankintakustannukset kallistuvat samalla asevelvollisten ikäluokat pienenevät

kyllä tämä maailma muuttuu ed